on tutkittu juttu sekin että peruskoulun kolmelta viimeiseltä luokalta alkaa jo pääasiassa poikia syrjäytyä

pelkät suositukset eivät meilläkään paranna tilannetta

näillä pojilla voi olla psyykkisiä ongelmia tänä päivänä yhtä enemmän sosiaalisia ongelmia koulu ei kiinnosta he eivät pysy tämän teoria opetuksen perässä mitä koulu tänä päivänä tarjoaa mutta heillä toki voi olla muita taitoja

arvoisa puhemies

jos lastensuojelun kehittäminen jätetään pelkästään kuntien vastuulle erot kuntien välillä tulevat kasvamaan ja eriarvoisuus palveluiden saatavuudessa ja laadussa lisääntymään

kataisen hallitusohjelmassa ei luvata palkkatasa arvoon mitään edistystä eikä tämä sinänsä hyvä raamisopimuskaan todellakaan tähän mitään positiivista muutosta tuo

rajut leikkaukset peruspalveluista näkyvät todellakin yhä räikeämmin kansalaisten arjessa

arvoisa puhemies

kyllä on sanottava että näin heikosti valmistellun uudistuksen pohjalta jossa asiantuntijoiden mielipiteillä muun muassa ei ollut juuri sijaa ja näin puutteellisilla tiedoilla on hyvin vaikea kuntapäättäjien vastuullisten kuntapäättäjien tehdä järkeviä päätöksiä kuntiensa tulevaisuudesta

haluaisin vielä muistuttaa että näitten pienipalkkaisten naisten joita pääministeri katainenkin on vaalikampanjassaan aikaisemmin kovasti puolustanut tilanne muuten huononee edelleenkin kun kuntien valtionosuuksia leikataan miljarditolkulla

tapasin juuri ennen tätä istuntoa kirkon perheneuvonnan työntekijöitä jyväskylästä

tällä hetkellä on tilanne myös se kouluterveyskyselyjen mukaan että osa nuorista iso osa ei saa apua koulunkäyntiinsä ei kotoa ei koulusta ei yhtään mistään

valtiontalouden tarkastusvirasto huomauttaa tuoreessa vuosikertomuksessaan että sijaishuollossa olevilla lapsilla ja nuorilla on erityisesti psykiatrisen hoidon saatavuudessa suuria puutteita

minun mielestäni tämä hallitus tarvitsisi nelivuotiskaudelle ihan oman toimenpideohjelman nuoria varten joka tehtäisiin poikkihallinnollisesti ja myös resursoitaisiin

kunnat tarvitsevat ja se nyt on aivan perusoikeus tiedot keskeisistä menossa olevista kuntiin vaikuttavista uudistuksista

vanhemmuudessa heidän asiakkaillaan on ongelmia väkivalta myös naisten väkivalta on entistä näkyvämpää

sote on niistä se kaikkein olennaisin mutta valtava määrä isoja ihan tärkeimpiä asioita on auki tässä sote laissakin

ja haluan vielä huomauttaa että leikkaukset ammattikoulutuksesta tai oppisopimuskoulutuksesta esimerkiksi ammattikorkeakoulutuksesta eivät ainakaan helpota tätä tilannetta nuorten osalta

tämän seurauksena lasten ja nuorten psykiatria ohjaa sijaishuoltoon sellaisia lapsia jotka ensisijaisesti tarvitsisivat terveydenhuollon palveluita

sosiaali ja terveydenhuollossa tulisikin varmistaa lastensuojelun ja mielenterveyshuollon välisen yhteistyön toimivuus jotta lapsia ei sijoitettaisi lastensuojelulaitoksiin väärin perustein

eli nyt kuntia yksinkertaisesti hoputetaan tekemään suuria kauaskantoisia laaja alaisia päätöksiä huppu päässä ja kenen mielestä se nyt voi olla oikein

lastensuojelutyöntekijöiden koulutuksessa lasta ja lapsen kehitystä koskevaa osuutta pitää ehdottomasti vahvistaa ja kaikissa huostaanottotilanteissa tulisi turvata psykologien ja lastenpsykiatrien konsultaatiomahdollisuudet

uudistusta toki tarvitaan mutta kyllä minun täytyy ihmetellä edelleenkin sitä että kun kaikkien selvitysten mukaan ammattikorkeakoulujen tulokset kuitenkin läpäisy työllistävyys aluekehityksen vauhdittaminen tki työ saavat ihan hyvät arvosanat niin ihan näin kovaa ja rajua resurssileikkausta ja aloituspaikkaleikkausta minä en voi käsittää että yhdelle koulutussektorille tällä tavalla kohdennetaan

me tarvitsemme kipeästi hyvin koulutettuja ammattilaisia työelämään me tarvitsemme ammattikorkeakouluja entistä enemmän julkisten palveluiden kehittäjinä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kaikkein pahimmat ongelmat syntyvät siitä että lapsia jopa vauvoja pallotellaan sijoituspaikan ja biologisen perheen välillä jopa lukuisia kertoja

tässä sosiaaliviranomaiset suorastaan vahingoittavat jo monia traumoja kokenutta lasta ja estävät pysyvän turvallisen ja ennustettavan kasvuympäristön muodostumista

arvoisa puhemies

lapsen ja hänen biologisten vanhempiensa mutta myös sijaisvanhempien ottaminen paremmin huomioon koko lastensuojeluprosessissa myös ja erityisesti niin ratkaisevan tärkeissä asioissa kuin huostaanotoissa niitten valmistelussa ja huostaanottojen purkua valmisteltaessa ja niistä päätettäessä on erittäin tärkeää

laatua ei saada jos pitsanpohjaa levitetään leveälle eli jos ei ole resursseja kerta kaikkiaan tehdä kaikkia näitä asioita yhtä aikaa ja on monta palikkaa vielä ilmassa

nyt esimerkiksi sijaisvanhemmilla on äärettömän huonot mahdollisuudet olla mukana päättämässä lapsen asumisen muutoksesta vaikka saattaa olla tilanteita että lapsi on elänyt vuosikaudet koko ikänsä sijaisperheessä

nyt lastensuojelussa on myös niin vähän työntekijöitä kuten täällä on jo monesti otettukin esille että tämä kuuleminen josta tässä nyt on kysymys ja sen kuulemisen parantaminen jää todella marginaaliseksi

arvoisa puhemies

ministeri varmaan vastaa tarkemmin finnfundista mutta en malta olla hallintoneuvoston jäsenenä sanomatta että nyt kannattaa edustaja anderssonin katsoa kuinka paljon köyhissä maissa itse asiassa julkinen koulutus vastaa tarpeisiin

ongelmana ovat usein myös vanhempien asianajajat jotka eivät tarkastele tilannetta lapsen kehitystarpeiden näkökulmasta vaan vanhempien omistusoikeutena lapsiinsa

ei voi syntyä niin iholle menevässä prosessissa kuin lastensuojeluun liittyy muun muassa nämä huostaanotot ja myös avohuollon tukitoimet luottamusta lapsen ja perheiden ja sosiaalityöntekijöitten välille ellei tähän kuulemiseen varata aikaa

arvoisa puhemies

monissa köyhissä maissa kaikkein köyhimmät vanhemmat esimerkiksi slummeissa keräävät rahaa ja perustavat omia kouluja koska se julkinen puoli ei toimi

vaikea asteiset riippuvuudet viina päihteet tai pahat rikoskierteet ja väkivaltaisuus ovat asioita jotka vaativat parantuakseen vuosikausien intensiivisiä hoitoja joihin osa vanhemmista ei edes halua tai pysty

se vaatii kotikäyntejä myös virka ajan ulkopuolella

lapsen elämää ja tilannetta on selvitettävä siellä lapsen arjessa ja aivan riittävällä tavalla jotta esimerkiksi pikku eerikan tapainen kohtalo ei kenenkään kohdalla toistuisi

näissä tapauksissa sosiaalityöntekijöiden on mahdollisimman nopeasti voitava ottaa lapsi pois vaurioittavista olosuhteista ja järjestettävä hänen ympärilleen turvalliset aikuiset

olin itse mukana tuossa lastensuojelun laatusuosituksia selvittävässä ryhmässä ja muun muassa nämä asiat nyt nousivat molemmissa ryhmissä voimakkaasti esille

minä en nyt oikein näe mutta ministeri varmaan tietää tarkemmin tässä kyllä mitään valtavia ristiriitoja tai läpinäkymättömyyttä

on parannettava myös sijaisvanhempien asemaa

nyt se on heikko eikä lapsen ja sijaisvanhemman kiintymyssuhdetta aina selvitetä kun huostaanottoja puretaan vaikka lapsi olisi koko ikänsä asunut sijaisperheessä

uutta ammattikorkeakoululakia säädettäessä tähän asiaan olisi pitänyt saada edes viittaus jolloin ammattikorkeakoulututkintojen rinnastettavuus yliopistojen tutkintojen kanssa tulisi eurooppalaisen bolognan prosessin mukaiseksi

euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa onkin sisällä valitus siitä että sijaisvanhemmat ohitettiin oikeusprosessissa eikä heitä kuultu sijaishuoltopaikan muutosta suunniteltaessa

minun mielestäni perin erikoista hallituksen sekä kuntarakenne että sote uudistuksessa on se että on lähdetty kiipeämään väärästä päästä puuhun ollaan purkamassa niitä rakenteita jotka ovat toimineet erittäin hyvin

aiotteko pistää vauhtia siihen että niin kuin muuallakin euroopassa suomessakin vihdoin tämä nqf suositus saataisiin eduskunnassa läpi

sitten toisaalta ei ollenkaan puututa näihin isoihin ongelmiin joista muun muassa edustaja wallinheimo täällä otti esille tämän monikanavaisen rahoituksen

ja sitten on näitä avoimia kysymyksiä joita täällä on lueteltu muun muassa nämä sairaanhoitopiirien purkamisesta johtuvat pulmat monta monta isoa asiaa joita on jätetty täysin auki

ja kyllä minusta on perin erikoista myös se että perustuslakivaliokunnan kannanmuodostukseen ovat eräät poliitikot hallituspuolueista ottaneet kantaa ja yrittäneet vähän puuttua

suojele unelmia vaali toivoa näe ja kuule lapsi ja nuori siinä ohjetta meille kaikille

nämä menetelmät on vain nyt koottava ja levitettävä järjestelmällisesti koko maahan lastensuojelun käyttöön

edustaja tuppurainen ja ministeri gustafsson ymmärrättehän te että te nyt ohjaatte hallitukselta kovimmat leikkaukset juuri tähän ammattikorkeakoulukenttään

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

viime viikonlopun naton huippukokouksessa naton ja venäjän suhteet todellakin ottivat historiallisen askeleen parempaan suuntaan kuten täällä on moneen kertaan todettu

välittömänä toimena tarvitaan rahaa ruokakriisistä kärsivien ihmisten akuuttiin auttamiseen

georgian sodan jälkeiselle nollauspolitiikalle on nyt tulossa katetta kun kumpikaan osapuoli ei enää koe toista uhkaksi omalle turvallisuudelleen

arvoisa puhemies

vaikka pidänkin erittäin perusteltuna tähän operaatioon osallistumista minäkin haluan muistuttaa näistä riskeistä joita tämä operaatio sisältää myös poikkeuksellisen paljon

jos ajatellaan että sekä yhdysvaltain että venäjän presidentinvaalit lähestyvät niin tuo otollinen aika sitä myötä tietysti vähenee

monet asiantuntijat näkevät edelleenkin pahimpina uhkina alueella miinoja terrorismia avointa sotaa liikennettä

millaisiksi ministerit arvioivat ja erityisesti ministeri stubb te arvioitte mahdollisuudet luoda eurooppaan ohjuspuolustus jossa sekä nato maat että venäjä ovat yhdessä mukana

selvästi pahiten heikosta ravitsemuksesta kärsivät ryhmät ovat raskaana olevat naiset ja alle kouluikäiset lapset joiden kehityksen aliravitsemus vaarantaa usein pysyvästi

siitä syystä tuohon operaatioon lähdettäessä on tunnettava niin tarkkaan kuin mahdollista millaiseen tilanteeseen me sinne joukkoja lähetämme miten varustautuneena sinne mennään ja mitkä ovat ne reunaehdot joiden vallitessa tuossa operaatiossa voidaan itse asiassa toimia

pidän kyllä välttämättömänä sitäkin että tuota mandaattia kuinka pitkään suomalaiset siellä ovat tarkastellaan sen mukaan kuinka operaatiossa voidaan ykn päätöslauselman mukaan toimia

etiopia kenia mosambik sambia ja tansania

demokraattiset hallitukset kantavat vastuuta kansalaisistaan ja pyrkivät paremmin toteuttamaan kansalaistensa oikeutta perusoikeutta ruokaan

taloudellisen ja teknisen avun lisäksi tarvitaan maauudistuksia instituutioiden ja infran kehittämistä osuuskuntatoiminnan luomista ja myös yksityisen sektorin vahvistamista

muun muassa maan hinnan raju nousu on johtanut keinotteluun ja jättänyt vuokraviljelijät ja alkuperäiskansat ilman oikeuksia viljelemäänsä maahan ja myös siemenillä ja muilla tarpeellisilla viljelyyn liittyvillä asioilla on todellakin lähdetty keinottelemaan

metsien hävittämisellä on ollut tuhoisat vaikutukset ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen satotason heikkenemiseen ja sitä kautta miljoonien ihmisen elämään

ruokakriisin torjunta ja ruokaturvan parantaminen on ehdottomasti asetettava etusijalle tilanteessa jossa talouskriisin ja ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää kansainväliseltä yhteisöltä massiivisia toimenpiteitä ja investointeja

syyttäjälaitoksen organisaatiota on uudistettu ja rikosprosessikeinoja kevennetty

arvoisa puhemies

vielä kerran kiitokset ministerille ja kaikille jotka ovat vaikuttaneet siihen että nyt saamme tosiaan tämän sopimuksen ratifioitua mutta on pakko ottaa esille näitä arjen pulmia

siitä on myös tehty muun muassa lahden ammattikorkeakoulussa tutkimuksia ja selvityksiä jo sen kokeiluvaiheesta ja kaikki puhuvat sen puolesta että tätä kannattaa todella jatkaa

vammaisten vanhempien perheiden tilanne kurjistuu valitettavasti edelleen kun kehysriihessä aikanaan päätettiin leikata lapsilisiä nostaa kulutusveroja ja sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja

tulokset viittaavat selkeästi siihen että tällä sovittelumenettelyllä voidaan vähentää varsinaiseen tuomioistuinkäsittelyyn tulevien asioiden määrää ja riitojen pitkittymistä

erityisesti perheissä joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat vammaisia tilanne heikkenee koska näissä perheissä toimeentulo on usein jo valmiiksi köyhyysrajan tuntumassa

pidän erinomaisen hyvänä nyt että valiokunta vielä lisää rahoitusta tälle follo mallille ja näin uskon ja toivon että tämä malli leviää pikkuhiljaa koko maahan

arvoisa puhemies

rauhaa turvallisuutta ja kehitystä ei voida edistää jos puolet väestöstä eli naiset jätetään sivustakatsojiksi afganistanissa

avioeroihin liittyvät riidat ja huoltajuuskiistat ovat erittäin raskaita prosesseja niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on jo tullutkin esille

sivistysyhteiskunta huolehtii kaikista jäsenistään myös taloudellisesti huonoina aikoina

arvoisa puhemies